minkä takia te ette sisällyttäneet tähän lisätalousarvioon merkittävää panostusta kunnille jotta kuntapalveluista voidaan pitää huolta myös tulevaisuudessa

muutos koskee uusia opiskelijoita

ensinnäkin mitä tulee yksityisten sijoittajien vastuuseen täytyy muistaa että viime keväänä me teimme kreikassa velkajärjestelyn joka historiallisella tavalla leikkasi nimenomaan yksityisten sijoittajien ja yksityisen sektorin velkoja

arvostan sitä että edustaja kantaa huolta pienituloisten suomalaisten asemasta ja voin kertoa että myöskin hallitus kantaa pienituloisten suomalaisten asemasta erityistä huolta

tästä syystä me olemme myöskin erityisellä huolella pyrkineet tekemään toimenpiteitä joilla esimerkiksi nuoria työttömiä poliiseja voitaisiin työllistää koska me tiedämme tällä hetkellä että poliiseja valmistuu poliisiammattikorkeakoulusta kohtuullisen paljon ja kaikille heille ei ole työtä tarjolla

rahoitusvakausmekanismien toiminnan tehostaminen on osa kesän huippukokouksessa sovittua pakettia talouskriisin voittamiseksi

olisi varmasti hienoa myöskin yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna jos me voisimme saavuttaa myöskin talouspolitiikassa raamisopimuksen eli ajatuksen siitä että me yhdessä sitoudumme valtion velkasuhteen taittamiseen ja myöskin sitoudumme niihin toimenpiteisiin siihen mittaluokkaan jota tuo tavoitteen saavuttaminen edellyttää

haluaisinkin kysyä teiltä

tämä ratkaisu on varmasti myös viesti muulle maailmalle että meillä on lippu salossa suomessa valot päällä tänne kannattaa tulla tänne kannattaa voittoja tulouttaa ja tänne kannattaa myöskin investoida

ettekö näe arvoisa pääministeri että myöskin suomessa olisi mahdollisuuksia siihen että pankit lähtisivät osallistumaan tähän tukipakettiin ja oletteko te valmiita käymään opposition kanssa keskusteluja vielä näistä tukipaketin ehdoista liittyen pankkien ja rahoituslaitosten vastuuseen mutta myöskin rahoitusjärjestelmän uudistamiseen jotta me voimme ennalta ehkäistä tämän kaltaiset kriisit

arvoisa puhemies

on hyvä pitää mielessä että suomi ei voi määrätä euroopan asioissa mutta vaikuttaa pitää rakentavalla ja päättäväisellä tavalla

sen takia me hyvin tarkkaan mietimme mitä veroja me itse asiassa pystymme tässä tilanteessa korottamaan ja miten toisaalta huolehdimme että veroratkaisulla ei kasvateta tuloeroja suomessa vaan pikemminkin pyrittäisiin niitä kaventamaan

tätä kautta kyllä voi sanoa että myöskin sijoittajat ovat osallistuneet kreikan talouskriisin hoitamiseen

me saimme eilen kuulla että hallitus ei ole edes pyytänyt valtion taloudellista tutkimuskeskusta arvioimaan tämän energiaveroratkaisun päästövaikutuksia

mutta toisin on käynyt

kansainvälisessä taloudessa vallitsevien epävarmuuksien johdosta teemme suomessa omilla toimillamme kaikkemme lisätäksemme luottamusta ja vahvistaaksemme kasvun edellytyksiä

minkä takia hallitus ei ota työttömien tilannetta vakavasti ja tarjoa ihmisille mahdollisuutta kouluttautua päivittää omaa osaamistaan ja sitä kautta olla osa suomalaista yhteiskuntaa

se johtuu osaltaan meidän talouden rakenteesta elektroniikkateollisuuden romahduksesta metsäteollisuuden murroksesta mutta totta kai se osaltaan johtuu myöskin eurokriisistä pitkittyneestä vaikeasta kansainvälisestä tilanteesta ja sitä kautta heijastuneista suhdanneongelmista

ja suomi on tänään muun muassa eduskunnan suuren valiokunnan toimesta ottanut sen kannan että me olemme valmiita siihen että tuon pysyvän mekanismin käyttöönottoa aikaistetaan

euroalueen kriisin hoitaminen ja sen leviämisen estäminen on suomen etujen mukaista siksi että meidän kasvumme työllisyytemme ja hyvinvointimme ovat merkittävältä osin riippuvaisia viennistä

hallituksen tie on kultainen keskitie

siitä onko tuo taso riittävä taso voidaan tietenkin keskustella mutta joka tapauksessa täytyy muistaa että tämä velkajärjestely ja velkojen leikkaaminen keväällä jo toteutettiin

arvoisa puhemies

ja uskon että toisaalta myöskin yhteisöveron alennus on viesti niille yrityksille joilla on juuri tällä hetkellä vaikeaa

uskon että sillä olisi aidosti myöskin luottamusta ja arvostusta suomen taloutta kohtaan lisäävä vaikutus

edustaja soinille on ehkä hyvä todeta se että eivät nämä euroopan talousongelmat poistu sillä että laitetaan silmät kiinni ja uskotaan että paha poistuu maailmasta vaan kyllä tähän euroopan unionin talouskriisiin tarvitaan yhteisiä päätöksiä ja yhteisiä työkaluja joilla tätä kriisiä hoidetaan

muun muassa tämä oli yksi syy siihen minkä takia emme korottaneet arvonlisäveroa joka olisi vero joka kyllä toisi hyvin paljon valtiolle rahaa mutta koskisi nimenomaan meidän palvelualaa tällä hetkellä mikä vaikuttaisi negatiivisesti työllisyyteen ja saattaisi se heikentää myöskin pienituloisten ostovoimaa

kriisimaiden lainoja paheksuvalle oppositiolle on kuitenkin hyvä huomauttaa että opposition vaihtoehdon hinta olisi suomalaisille moninkertainen todennäköisesti vähintään edellisen romahduksen aiheuttaman suuruinen

arvoisa puhemies

euroopan unioni on kriisinhoidossa luottamuksen rakentamisessa pitkälti samanlaisessa tehtävässä kuin maailman valuuttarahasto imf on vuosia ollut

arvoisa puhemies

minä luulen että vakuusjärjestelystä on tässä salissa käyty keskustelua kyllä lukemattomia kertoja eli en usko että aseöljystä

näin asuntopolitiikassa otetaan käyttöön heti tänä vuonna uusi valtiollinen työkalu

suomi tarvitsee lisää työpaikkoja suomi tarvitsee lisää talouskasvua sillä mitä useampi suomalainen tekee työtä sen paremmin myöskin suomella ja valtiontaloudella menee

nyt saadaan myös lisäaikaa miettiä kuntoon kestävä rahoitusmalli koko vaalikauden ajaksi ja siitä eteenpäin

täytyy pääministeri todeta että teidän vastauksenne ei kyllä meitä tyydytä

toinen on se että tähän pysyvään mekanismiin sisältyy velkajärjestelymahdollisuus eli se tarkoittaa sitä että myöskin sijoittajat ottavat vastuuta mahdollisen tulevankin kriisin hoitamisesta

veropolitiikan toimenpiteet sisältävät myös verohelpotuksia joilla halutaan tukea orastavaa talouskasvua ja pienituloisimpien suomalaisten ostovoimaa

yksi konkreettinen esimerkki uusista järjestelmäuudistuksista olisi vaikka rahoitusmarkkinavero jonka käyttöönottoa sosialidemokraatit ovat esittäneet

arvoisa puhemies

yhdysvalloista lähtenyt finanssikriisi syöksi koko maailmantalouden kuilun partaalle viime vuosikymmenen loppupuolella

jotta me vältämme suomalaisessa yhteiskunnassa kreikan tien kaikilla tavoin se edellyttää kyllä hyvin laajasti yhteiskunnassa taloudellisia säästöjä

hallitus perustaa nyt kriisiryhmän mutta teillä olisi ollut mahdollisuus perustaa ryhmä jo huomattavasti aikaisemmin pohtimaan miten ennakolta varaudutaan tällaiseen tilanteeseen

yksityisen sektorin lyhyen aikavälin työllistämisedellytysten lisäksi hallitus teki useita työllisyyttä tukevia toimia joiden vaikutus tulee näkymään pidemmällä aikavälillä

yksi konkreettinen keino on yhteisöveron merkittävä lasku jolla me pyrimme myöskin tukemaan yrityksiä investoimaan suomeen sekä synnyttämään sitä kautta uusia työpaikkoja

kolmas mutta ei missään nimessä vähäisin asia puhemies jonka haluan aivan erityisesti nostaa esiin on so siaaliturvan otoksen kulot kunnat sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan vaikean tilanteen helpottaminen

arvoisa puhemies

on totta että todennäköisesti tulevaisuudessa työpaikat syntyvät entistä enemmän yksityiselle sektorille ja näin pitääkin olla

nyt on kyse jo eduskunnan myötävaikutuksella hyväksyttyjen päätösten teknisestä täytäntöönpanosta

osinkoverouudistuksesta

arvoisa puhemies

ennen kuin olimme ehtineet kunnolla toipua tästäkään iskusta olemme nyt finanssikriisin jälkitautina joutuneet hoitamaan euroopassa puhjennutta velkakriisiä

hallitus pitää erittäin tärkeänä että kaikki ovat mukana kun valtiontalouden tulevaisuudesta talouskasvusta ja työllisyydestä pidetään huolta

ja toinen asia joka tähän pysyvään mekanismiin sisältyy on se että sen kautta annettavat lainat ovat ensisijaisia mikä tarkoittaa sitä että euromaiden asema on paremmin turvattu

tästä syystä me olemme tehneet kiristyksiä muun muassa ansiotuloverotukseen olemme tehneet kiristyksiä perintöverotukseen pääomatuloverotukseen ja samalla itse asiassa kevennämme myöskin kaikista pienituloisimpien ihmisten verotusta perusvähennystä ja työtulovähennystä nostamalla

itse asiassa olin kyselytunnin aikaan muistaakseni juuri silloin tapaamassa englannin työväenpuolueen puheenjohtaja ed milibandia jonka kanssa kävin keskustelua euroopan talous ja työllisyystilanteesta

sdp vaati jo vuosi sitten viime syksynä hallitukselta voimakkaita toimia ja ennen kaikkea suunnitelmaa siitä miten suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuus voidaan turvata

meidän toivomuksenamme on ollut että tuo pysyvä kriisinhallintamekanismi evm pystyttäisiin ottamaan jo aikaisemmin käyttöön jolloin tämä koko väliaikaisen mekanismin käyttöaika jäisi varsin lyhyeksi

kreikasta valtioiden velkakriisi ehti levitä vielä irlantiin ja portugaliin niin että nämä maat joutuivat turvautumaan muiden euroopan maiden ja kansainvälisen valuuttarahaston imfn lainaohjelmiin

ensinnäkin osinkoverouudistuksella kerätään rahaa valtion kassaan entistä enemmän kun kaikki osingot tulevat verolle

sen takia meidän on keksittävä ja löydettävä keinoja joilla me voimme tukea suomalaisia yrityksiä pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa ja myöskin kasvamaan koska se on ehkä yksi sellainen tämän hetken ajan haaste että suomalaiset yritykset eivät ole niin kasvuhalukkaita kuin me toivoisimme niiden olevan

arvoisa puhemies

et nyt elämme ai et ne me tiedämme kaikki että erilaisiin sosiaaliturvapäätöksiin pettyneet ja niistä valittaneet kansalaiset ovat jo vuosia joutuneet odottamaan epäinhimillisen pitkiä aikoja ratkaisuja

kohdentamalla tuloveron korotukset hyvätuloisille ja kevennykset pienituloisille kehyspäätös toteuttaa hallituksen linjaa joka puolustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa

tässä suhteessa tämä on eduskunnan suuren valiokunnan tänään vahvistama kanta ja tätä kantaa nyt sitten omalta osaltani tulen huomisessa euroryhmässä viemään eteenpäin

minusta on hyvin tärkeää että suomalaisessa yhteiskunnassa käydään kohtuullisuuskeskustelua koska erityisesti vaikeina aikoina on tärkeää että myös ne jotka ovat varakkaita ja hyvin menestyviä osallistuvat reilulla panoksella yhteisen taakan kantamiseen ja nyt näin ei ole ollut

hallitus haluaa uudistaa suomea

arvoisa puhemies